arvoisa puhemies

en tiedä minkä version ed

tässä kohtaa ei se ykkösjuttu koko lakiesityksessä ollut näiden purkamisessa tai sen laskemisessa kuinka monta euroa menee vakuutusten maksamiseen vaan näiden puskurien yhdistämisessä

tämä oli se tärkein asia ja näin varaudutaan sijoitustoiminnan riskejä vastaan ja sitten vakuutusmaksujen ja eläkemenojen vaihteluihin jotka ovat niin kuin kuultiin ja on puhuttu nyt olleet alemmalla tasolla ja toivottavasti ja oletettavasti tulevat olemaankin

ne ovat sitten joskus

se on tämä esitetty sairausvakuutusmaksun alennus yksityisille yrityksille mutta ei julkiselle puolelle vaikka samanlaisia työntekijöitä palkkaa ansaitsevia työntekijöitä on myöskin kuntapuolella järjestämässä palveluita

jos me näillä keinoilla saa dessamme vahvemman riskipuskurin saamme enemmän sijoitustuottoa niin se vähentää meiltä painetta nostaa työeläkemaksuja

näin tehdään epätasa arvoista kilpailua

olemme yrittäneet tätä kysyä ministeriltä

ensimmäinen vastaus

asiantuntijoita kuultiin muun muassa talousvaliokunnassa

toivomme saavamme perustelut miksi vain yksityisiltä yrityksiltä alennetaan sairausvakuutusmaksuja mutta ei julkiselta puolelta jolloinka kunnat ja kuntien työntekijätkin saisivat sen hyväkseen

he esittivät vastapointin siihen että jo tällä lailla näillä väliaikaisilla on voitu purkaa näitä puskureita tai sitä pienille yrityksille aikaisemmin kerättyä liian suurta osuutta ja tämän nykyisen lain tämän esitetyn lain mukaan sitä voidaan purkaa

tämä ei estä sitä tasoitusmäärän purkamista niille pienyrityksille ihan samalla tavalla tämä toimii kuin se aiempikin laki samalla tavalla

kun keskusta on tässä ottanut esille sen arvion telan kautta mikä se on se määrä ja mitä kautta ja minkälaisilla keinoilla niin on tietenkin hyvä miettiä mikä sieltä tulee

alta viikko ja useampi ministeri joko lukee hallitusohjelmaa niin kuin me oppositiosta eri tavalla tai sitten niitä asioita ei ole käyty läpi tai sitten hallituksen sisällä on oma oppositio

sitten tämä toinen keskustelu tältä illalta siitä onko tela se oikea toimija kun heillä on kuitenkin tämä asiaosaaminen siellä laskuperustejaoksessa miten he voivat näitä laskea ja tietävät mistä ne tulevat

eihän tela ole mikään viranomainen vaan viranomainen johon minä tässä luotan on myös mainittu tässä laissa ja se on finanssivalvonta

toinen asia missä tämä kulttuuri on muuttunut on se että työmarkkinajärjestöt on nyt laitettu vastuuseen monista sellaisista asioista jotka eivät heille kuulu

finanssivalvonta on se jolla on valtuudet puuttua jokaiseen eläkeyhtiöön niin kuin pankki ja rahoituslaitoksiinkin ja se on kirjattu tähän lakiin erityisesti niissä kohdin jos vakavaraisuusraja alitetaan tai sitä mennään lähelle

niitä ovat lapsilisät opintotuet työttömyysturva yliopistojen rahoitus

niissä tapauksissa tulee finanssivalvonta suojaamaan sitten työeläkkeet kertomalla ne pelisäännöt millä sen eläkeyhtiön pitää niitä viedä eteenpäin

tässä salissa tai tuon naapuritalon salissa on moneen kertaan mietitty onko työmarkkinajärjestöillä liikaa valtaa ja nyt tämä valta halutaan ulottaa moniin sellaisiin asioihin millä ei ole mitään tekemistä työmarkkinajärjestöjen oman tehtävän kanssa

meillä on finanssivalvonta joka valvoo riskivalvontana tämän lain mukaisesti sitä niin kuin valvotaan riskivalvontana nyt kaikkia muitakin

no voi olla että tarpeellista olisi tehdä kaikille valvontaa ihan koko ajan ja joka päivä ehkä mutta riskivalvonta on se mihin on nyt perustettu myöskin tämä laki

teollisuuteen liittyvät asiat jotka ovat kiristyspaketissa väylämaksujen rataveron sähköveron ynnä muiden osalta ovat myös vastoin sitä hallituksen toista lausetta jossa sanotaan että teollisuudelle ei tule lisää kustannuksia

sen takia tämä laki turvaa meille tulevaisuudessakin työeläkejärjestelmän niin että eläkkeiden maksuja ei tarvitse hirvittävästi nostaa

ja kolmantena esitin tämän saman kysymyksen ministeri töllille

onko tulossa erillistä rahaa kuntien investointeihin vaikkapa sitten kohdennettuna kouluihin tai päiväkoteihin tai muihin näiden homevaurioiden korjaamiseksi

näiden kaikkien esittämieni asioiden seuraus on se että nyt jo osa ammattiliitoista tänään ainakin yksi on ilmoittanut että ei osallistu enää työllisyys ja kasvusopimuksen kolmanteen vuoteen

arvoisa puhemies

liikeaikalaki sai talousvaliokunnassa aika mielenkiintoisen lopputuleman kun vastalauseen allekirjoitti viisi henkilöä kaikki eri puolueista ja myöskin varsin moninaisin perustein

sekö oli se tarkoitus minkä hallitus tämän epäluottamuksen ja tämän kiristyspaketin takia halusi

jonkun mielestä kaupan keskittyminen on se uhka erikoiskauppojen häviäminen heikennykset sille puolelle jonkun mielestä perheiden yhteisen ajan väheneminen sunnuntain arvovalintainen kirkonmenoihin ja muuhun liittyvä aika tai yhteiskunnalliset vaikutukset niin päivähoitoon joukkoliikenteeseen kuin muuhun

täällä on puhuttu moneen kertaan myöskin yhteisestä tilannekuvasta ja kyllä aivan varmaan niin oppositiopuolueet kuin hallituspuolueet ovat lukeneet imfn ennusteet suomen pankin ekpn ennusteet ja ne näyttävät suomelle tulevaisuudessa aika pitkälle ajalle keskimäärin vain yhden prosentin kasvua

tämä on seurausta monista syistä

luulen myös että huomenna äänestyksessä ovat perusteet hyvin erilaiset eri ihmisillä vastustaa tätä lakiesitystä

teollisten investointien heikko taso väen väheneminen nuorten osallistumisaktiivisuuden tippuminen ja monet muut ovat sitä selittämässä

tätä on kritisoitu ja siihen on tietenkin syy että me olisimme tehneet sen lisäämällä progressiota niin pääomaverotukseen kuin tuloverotukseen ei pelkästään leikkauksilla vaan myös verotusta käyttäen

tässä kuitenkin ollaan toteuttamassa kuluttajista suurimman osan tahtoa koska ne selvitykset joita olen talousvaliokunnassa saanut kuulla ovat kuluttajien osalta kyllä pääosin positiivisia

tämä ei ole sopinut nykyiselle hallitukselle joka ei halua koskea asiaan verotuksen kautta niin että ne joilla on maksukykyä sitä maksaisivat vaan ainoastaan ne jotka saavat etuuksia jotka ovat julkisten palveluiden varassa maksavat

siitä huolimatta että meillä on yrittäjäyhdistyksiä jotka vastustavat tätä suuri osa kauppiaista on kuitenkin tämän puolella ja on erityisalueita muun muassa vaikka itärajalla missä kauppiaat kannattavat tätä lähes sataprosentti sesti

tämä ei ole meidän mielestämme reilua ja nyt luotan pistän toivoni niihin muutamiin hallituspuolueiden kansanedustajiin jotka ovat jo näiden kahden päivän aikana lipsuneet hyvään suuntaan perussuomalaisista ainakin jokunen ja myöskin keskustan puolelta jokunen kokoomuksesta en ole vielä kuullut että ymmärtävät tämän ajattelumaailman että myöskin verotusta voitaisiin käyttää välineenä sopeutusta tehtäessä ja että nämä rehellisesti sanottuna sen myönsi myös pääministeri kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin luovat lisää epävarmuutta luovat epätasa arvoa luovat näin myöskin lisäongelmaa jos ajatellaan koko suomen sisäistä turvallisuutta

sitten vielä kolmantena tässä on kysymyksessä aika pitkälti myöskin työntekijöiden tahto siitä huolimatta että aina varmaan on työntekijöitä joiden mielestä tämä ei ole hyvä

mutta kun muun muassa pamin valtuusto elikkä korkein päättävä elin on linjannut tämän lain mukaisesti niin haluan luottaa että se edustaa varsin suurta joukkoa niitä työntekijöitä joita tämä asia sitten tulee koskettamaan

suurimpien tuloerojen maissa kaikissa on myöskin maan sisäinen turvallisuus heikompi kuin niissä maissa missä tuloerot ovat kaikkein pienimmät samoin kuin tuottavuus talous on parhaimmassa jamassa niissä maissa joissa tuloerot ovat pienimmät

toinen ongelma on se että poikkeusluvat jotka lähes poikkeuksetta lääninhallituksilta on saatu ovat avanneet ainakin muun muassa itärajan osalta näitä kauppojen aukioloja huomattavasti enemmän

tästä syystä varmaan myöskin poikkeuksellisen paljon emeritusprofessorit arkkipiispat ja muut ovat lähteneet liikkeelle heti hallitusohjelman julkaisun jälkeen vetoamaan nykyiseen hallitukseen että tätä eriarvoisuuden kehitystä ei pidä viedä eteenpäin

kolmantena liikenneasemat huoltoasemat ovat jo tällä hetkellä toimineet ympärivuorokautisesti ympäriviikkoisesti

ja nyt kolmanneksen leikkaaminen kehitysavusta ja myöskin rauhanneuvottelujen puolelta on niin järkyttävä summa että minä en tiedä ja toivon että ministeri toivakka täällä on rohkea ihminen ja menee kertomaan sinne afrikkaan niille kouluille että nyt teillä enää ei ole opettajia

tällä hetkellähän ei ole rajattu sitä sunnuntaiden työmäärää mutta nyt se tähän sopimukseen on saatu sisällytettyä

tyytyväinen olen myöskin siihen että valiokunnassa saatiin hiusyrittäjien tahdon mukaisesti tähän lakiin lisätyksi kampaamot ja parturit jotenka tämä tulee myöskin käsittämään heidät

nyt me lopetamme juuri ne ohjelmat jotka on juuri saatu aloitettua vaikkapa myanmarin kanssa kaikki ne ihmisoikeuskysymykset jotka siellä ovat kesken

kolmasosa on niin paljon että epäilen että se tarkoittaa myös irtisanomisia niille ihmisille jotka tekevät sitä työtä järjestöissä tai suoraan ulkoministeriön palkkaamana tuolla kentällä

se on ulkopoliittisesti suuri asia sillä kehitysyhteistyö on iso osa kokonaisuutta ulkopolitiikasta ja me olemme tähän mennessä olleet se vakaa vastuullinen luotettava kumppani niin monenkeskisessä työssä kuin kahdenvälisessä työssä

tähän työturvallisuusnäkökulmaan on tietenkin hyvä kiinnittää huomiota mutta mielestäni siinäkin on tehty oma varsin vakuuttava niin sanottu lisäpöytäkirja johon on kirjattu määräyksiä työturvallisuuteen liittyen tähän uhan arviointiin niiden uhkien torjuntaan sekä jälkihoitoon liittyen

tässä pahaa pelkään että meillä on erilainen maailma sen eurooppalaisen vapaaehtoistyön ja tämän suomalaisen vapaaehtoistyön kohdalla

nyt tämä törmäyskurssi pitää välttää niin että meiltä ei häviä tämä voimavara kansalaisyhteiskunnasta ja vapaaehtoisesta tekemisestä joka vaikkapa liikuntajärjestöjen puolella on puoli miljoonaa ihmistä viikoittain

jos nämä kaikki suunnitelmat viedään läpi koko kauppaketjun niissä liikkeissä missä ihmiset työskentelevät yksin ja vielä varmaan niin että ne eivät ole niiden kauppaketjujen yhteydessä niin aina on parannettavaa mutta kyllä tällä jo pystytään varsin hyvin parantamaan nykyistä tilannetta sillä varsin paljon nykyisinkin on sitä turvattomuutta niissä liikkeissä jotka ovat myöhään auki ja joissa ihmiset työskentelevät yksin

miten hallinnollisesti vaikkapa vain tämän liikuntasektorin vapaaehtoisten lupien pyytäminen tai rikostaustan selvittäminen puolelle miljoonalle saataisiin nopeasti sitten sieltä hämeenlinnasta toimitettua

kuka maksaa ne maksut

yksi ongelma on tietenkin sopimukset kauppakeskuksissa tai sopimukset työntekijöiden kanssa jos kauppiaat eivät kunnioita näitä sopimuksia tehtäessä tätä lakia tai sitä työntekijöiden kanssa tehtyä sopimusta jos sinne yritetään laittaa kauppakeskusten omistajien puolelta sellaisia sopimuskohtia että sitä päivämäärää ei se pieni kauppias voisi itse määritellä tai jos työntekijöitä yritetään jo etukäteen painostaa ruksaamaan ne sunnuntait riippumatta siitä mikä on perhetilanne tai muut syyt

mitenkä täältä on rajattu ulos ne jotka esimerkiksi toiminimellä tekevät työtä lasten kanssa vaikka seurojen pyytämänä saavat siitä maksua niin että heidän rikostaustaansa ei sitten selvitetä mutta niiden vapaaehtoisten kylläkin

se on erittäin hyvä mutta se suurempi riski on kyllä mitenkä lapset ja aikuiset tunnistavat näitä riskejä niissä ihmisissä miten niihin osataan puuttua

mutta tämä ei ole tämän lain vika vaan se on niiden kauppiaiden ja niiden omistajien sopimuksen minun mielestäni rikkomista jos ne rupeavat painostamaan näillä keinoilla jotenka tässä kohden olen ylpeästi ammattiyhdistysliikkeen linjoilla

puheenvuorossani on kaksi puolta toinen tietenkin aluenäkökulma ja toinen oman ryhmämme aloitteet

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti lähtee työllisyysvaikutuksista ja kuntien mahdollisuudesta hoitaa palveluja ja meidän ajatuksestamme myöskin tuottaa valtiolle lisää tuloja

arvoisa puhemies

ilahduttavaa jos yhteismetsänomistuksen tukemisella saadaan puuta paremmin liikkeelle niin että sitä riittäisi sekä teollisuudelle että rakentamiseen energiaksi ja sitten näihin uudenlaisiin tuotteisiin ja näin varmaan tarvitaan myöskin erikoistumista erilaisten metsien osalta

ensinnäkin saaristoliikenteestä joka on sekä länsirannikon että itärannikon yhteinen aihe

kun meillä rehevöityvät nämä pienemmät vesistöt ja niin myös meidän alueella pien saimaa on varsin karmeassa kunnossa ja on varmaan ollut esityksenä jo useamman vuoden ajan sen puhdistaminen niin toivoisin näkeväni myöskin sen tässä budjetin toteutuksessa sitä ei yksittäisenä tietenkään pienenä osana täällä näy

tässä tilanne on siis se niin kuin meidän paikallisissa lehdissä kirjoitettiin että olisihan se kiva että voisimme täällä toisellakin puolella niitä nauhoja leikata mutta kun tie loppuu kesken

tähän olisi mahdollisuus myöskin satsaukset tehdä rakentaen se kiinteistö senaatin kautta jolloinka se raha joka siihen tiehen on jo olemassa voitaisiin myöskin tolkullisesti käyttää

meillä on useita kohtia joissa voisi parantaa näiden kahden maakunnan olosuhteita tämän rakennemuutosmyllerryksen seassa

ehkä suurin kysymys näistä on kymenlaakson siirtäminen kakkostukialueeseen niin että olisimme koko kaakkois suomi samassa tukialueluokituksessa jolloinka muun muassa de minimiksen pohjoiset tuet rakenteelliset tuet ynnä muuta

nyt tämä kakkostukialue on jossakin aivan muualla kun siinä on kerran euroopan tasoiset säädökset kuinka paljon näitä alueita voi suomessa kerrallaan olla

toinen näkökulma tähän kokeiluversioon on että miksipä ei korotettaisi meidän maakunnallisia kehittämisrahoja jotka ovat tiedän kyllä hyvin pieniä muruja mutta työllistävät oikein käytettynä kuitenkin kymmeniä ja satoja ihmisiä alueella

niiden korottaminen näillä rakennemuutosalueilla olisi ensi arvoisen tärkeää vaikkapa väliaikaisesti muutamiksi vuosiksi tämmöisten suurten teollisuuslaitosten alasajon korvaamiseksi

millä prosenteilla näitä alkuja tällaisten suurten mullistusten jälkeen pystytään antamaan tai minkä kokoisille yrityksille näitä tukia sitten pystytään antamaan

tällä hetkellä kun suuret teollisuusyritykset lähtevät niin tukiahan ei voida suurille teollisuusyrityksille myöntää vaan se on kokonaan koottava pienistä pienistä paloista jotka sitten paikkaavat onneksi pikkuhiljaa näitä alueita

arvoisa rouva puhemies

elikkä silloin kun valtiovarainministerinä oli rinne tehtiin päätös ottaa tämä velkamäärä mikä on tänä vuonna ja ensi vuodelle valtiovarainministerinä stubb otetaan siis enemmän velkaa jos tämä tuli selväksi

myös tämä rakenteellisen muutoksen perusrahoitus jonka hallitus on niin tämä kuin kaikki muutkin hallitukset aina pikaisesti ilmoittanut myöntävänsä on sen kokoinen että sille tarvittaisiin niin sanottu ei vuosikorotus vaan tasokorotus

ja jos katsoo näitä pääministerikausia tuosta taaksepäin niin vanhasen ja kataisen pääministeriaikana on otettu viimeisen vuosikymmenen aikana eniten velkaa tähän maahan

kun se määrä aiemmin ehkä on ollut riittävä niin kilpailtaessa nyt huomattavasti tiukemmista uusista työpaikoista ja uusista yrityksistä alueilla tämän rakenteellisen tuen perussumman per asukas alueella tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi

edellisellä kaudella kaikki veropäätökset tehtiin niin että tuloerot kapenivat jokainen päätös verotukseen tehtiin niin että tuloerot kapenivat

myöskin edellisellä kaudella tehtiin sopeutuksia ja paljon mutta ne tehtiin niin että puolet oli aina tulojen lisäyksiä ja puolet leikkauksia

sairaanhoitajien ja lastentarhanopettajien viesti ystäviltäni minulle on että he eivät ymmärrä mitenkä heidän lomiensa leikkaaminen heidän lomarahojensa leikkaaminen heidän sairausajan palkkansa leikkaaminen mitenkään parantaa meidän vientiteollisuuden tilannetta

ja minä en pysty heille vakuuttamaan sitä mikä on hallituksen logiikka siinä että näiltä työntekijöiltä pois vieminen auttaa meidän vientiteollisuutta

muutama huomio tähän lisää

jos indeksit jäädytetään ja me kaikki tiedämme että joka tapauksessa kustannusten kasvu on nähtävissä niin se tulee leikkaamaan siinä kohtaa kuntien toimintamahdollisuuksia vaikka sitä euromääräisesti ei näin vähennettäisi

muistan kyllä hyvin edelliseltä kaudelta että silloinkin on ollut tavoitteena a korvata kunnille mahdollisimman hyvin ne uudet tehtävät ja b vähentää kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia

nyt kun on kysytty miten paljon siitä miljardista on saatu tällä hetkellä kasaan niin vastaus on muutamia miljoonia jotka ovat löytyneet niistä tehtävistä joita nyt pystyttäisiin vähentämään

elikkä nämä indeksijäädytykset ja kustannusten tason alenemiset eletään nyt ja sen jälkeen kun mietitään mitkä tehtävät jäävät tai eivät jää kunnille niin muun muassa työllisyyden hoito kuntoutus ynnä muut tehtävät

olen huolissani siitä yksi pieni yksityiskohta vielä että kun esimerkiksi veikkauksen tuloutuksista tällä hetkellä annetaan kunnille liikuntatoimen järjestämiseen rahoitusta niin mitä tulee tapahtumaan kun hallitusohjelmaan on kirjattu että liikuntalakia ei tarvitse noudattaa

tässä erityisesti vientiteollisuuden puolelta metalli ja elektroniikkateollisuus eivät ole päässeet sille uralle ja niihin lukemiin mistä lähdettiin

velkaa on aivan liikaa sen olemme kaikki myöntäneet mutta suurimpana ongelmana ovat kasvavat tulo terveys ja sosiaaliset erot

toinen suuri ongelma on se että ostovoima näyttää heikkenevän myöskin työssä käyvillä ihmisillä

kun nämä kaikki verouudistukset iskevät päälle ja reaalipalkat eivät ole nousemassa niin ongelmia on myöskin semmoisilla tavallisilla työssä käyvillä ihmisillä tulevaisuudessa

meillä on tietenkin kaikilla tahtotila että yksityinen sektori pystyisi tämän työllisyysasian hoitamaan ja työllistämään mahdollisimman paljon

siitä syystä on otettava myöskin käyttöön tuki kunnille ja vaikkapa myös järjestöille työllistää nuoria niin että meillä realistisesti toteutuu yhteiskuntatakuu elikkä kolmen kuukauden aika saada työharjoittelu tai koulutuspaikka

nyt lasku kelamaksun poistosta on kyllä tulossa mutta senkin esityksen lähtökohta oli aika heikko kun ei ollut tehty arvioita siitä miten se vaikuttaa oikeasti päästöihin

se oli vaikuttamassa juuri päinvastoin elikkä mustaamassa kaiken

erityisesti niillä alueilla joilla maakaasu on ollut se suurin käytettävä energiamuoto ovat vaikutukset myös työpaikkoihin varsin rankat

jotenka näillä on suuri riski aiheuttaa suuret työttömyysvaikutukset jos nämä menevät eteenpäin

kuntien talous on tietenkin suuri kysymys johon sosiaalidemokraatit tulevat myöskin lisäämään omat osuutensa valtionosuuksien puolelle niin kuin aiempinakin vuosina

taloutta on parantanut se että kunnat ovat ajaneet investointinsa alas korottaneet veroja ja vähentäneet palveluita

alueellisesti jos katsoo tätä budjettia niin ei kyllä kaakkois suomea kovin kauniilla kädellä kohdella jos meidän tiehankkeemme ynnä muuta

ovat kaatumassa kuntien niskaan ja vr on tulossa apuun rahoittamaan ratoja

toinen oli danske bankin ja toinen palkansaajien tutkimuslaitoksen jotka kylläkin ennustavat tämän vuoden vielä kulkevan alamäkeä mutta ensi vuoden osalta jo näyttävät plussaa

sitten toisaalta tämä euroopan taloudellinen tilanne on ollut haasteellinen koko tämän ajan

neljän kohdan paketti joka tässä muutama viikko sitten saatiin tehtyä on hyvä osoitus siitä että on päätöksentekokykyä ja on luottamusta on päästy takaisin sopimusyhteiskuntaan